perussuomalaisten vaihtoehto on selvä

kyllä meidän täytyy uskaltaa sanoa että nämä maat ovat turvallisia maita joihin voidaan ihmisiä palauttaa ja joiden kansalaiset ovat taloudellisia siirtolaisia tai tulevat tänne töihin mutta heillä ei voi olla pakolaisstatusta koska nämä maat ovat turvallisia maita joissa on kyllä alempi elintaso kuin meillä mutta joissa ei ole hengenvaaraa

kansainvälinen yhteisö on anteeksiantamattomalla tavalla ykta myöten suurvaltoja myöten laiminlyönyt tämän työn

mutta arvoisa puhemies nyt kun hallituksella on keskustalainen kuiskaaja teidän oopperalla joka kuiskasi arhinmäelle missä epäkohta on niin onnittelen teitä siitä että teidän oopperallanne on kuiskaaja vielä näennäisoppositiosta

minä kyllä luotan tässä enemmän saksan keskuspankin ja hollannin keskuspankin kantaan kuin etelävaltioiden keskuspankkien kantaan

ja tämä on nyt se mikä pitää saada kuntoon jotta pystytään tulppaamaan tämä ihmisten tragedia

suomi ei ole aiheuttanut tätä kriisiä

pakotteiden kohdalla on nähty kuinka aktiivisesti eri eu maat ovat vaatineet unionilta kompensaatioita pakotteiden haittavaikutuksia vähentämään

arvoisa puhemies

mutta arvoisa puhemies kuinka tämä osinkoverouudistus nyt maksetaan ja kuka sen maksaa

tässä on sellainen tilanne että suomi voi olla isänmaa sellaisessa talouspoliittisessa tilanteessa tulevaisuudessa että tämän sopimuksen edellyttämä talouspolitiikka pahentaa ja jyrkentää lamaa ja tätä kulmaa

ihmissalakuljettajilta on vietävä bisnes pois ja se ei millään muulla onnistu kuin sillä että se tehdään heille mahdottomaksi ja taloudellisesti kannattamattomaksi

suomen osuus takauksista on epäoikeudenmukainen

arvoisa herra puhemies

aloitetaan siitä että jos on järjetöntä varautua vaihtoehtoihin tai ne ovat laituripuheita niin ilmeisesti asiantuntijat roubini lynn ja sinn ovat sitten järjettömiä laituripuhujia

suomella on tässä terästäytymisen paikka

riittääkö eläkkeeni

sen takia hallitus ajaa tätä linjaa

toinen kohta

arvoisa puhemies

kriisimaiden velkataakka on niin suuri että ilman mittavia velkojen leikkauksia niin sanottuja haircuteja ne eivät selviä ja tällöin jos tämä tehdään tappiot realisoituvat riskien ottajille

sitten kun puhutaan harjoitustoiminnasta pohjoismaisen yhteistyön voi ymmärtää mutta entäpä sitten tämä nato

kyllä täytyy sanoa että oikeudellisen hyväksyttävyyden kannalta puhumattakaan kansan hyväksyttävyydestä tämä on surullinen jatkumo siihen paavo lipposen ja sauli niinistön junailemaan tapaan jolla suomi vietiin ilman kansanäänestystä eurovaluuttaan

perussuomalainen eduskuntaryhmä on tänään tehnyt ryhmäpäätöksen että kyproksen asia tuodaan välikysymyksellä tähän ja siitä saadaan sitten selko kun olette saaneet siellä jotakin päätettyä

osa kristityistä osa jesideistä ei pääse edes leireille koska isis pyörittää

luulisi nyt sentään että vaihtoehtojen etsiminen maailman huipputalousasiantuntijoiden toimesta on aivan arvostettavaa toimintaa ja sitä mekin teemme emme mitään järjettömiä laituripuheita

ukrainan kriisin taustalla vaikuttaneet tekijät eivät ole merkittävästi muuttuneet ja lisäksi väkivallan aiheuttamat seuraukset ovat jo luoneet syviä jakolinjoja ukrainaan ja eurooppaan

arvoisa vasemmisto tämä on ainoata oikeata todellista sijoittajavastuuta että ne jotka ovat pelin pelanneet ne maksavat

kun talous ja rahaliitto perustettiin ei siellä ollut tilapäistä rahoitusvakausvälinettä ei siellä ollut evmää pysyvää mekanismia

mutta tästä työmarkkinatilanteesta

kyllä te nyt ekn palkitsitte ilman minkäännäköistä vastapalvelusta

arvoisa herra puhemies

uusi hallitus linkuttaa jo alkumetreillä

tilanne ukrainassa on äärimmäisen vakava ja tässä jos jossain on suomessa kansallisen yhteisymmärryksen aika

tätä kautta tältä eurosyventämiseltä puuttuu moraalisesti kestävä pohja ja tämä on se iso asia joka kalvaa ja johonka ei mitään muuta ratkaisua ole kuin ajan oloon uusi kansanäänestys

arvoisa puhemies

kyllä siinä nyt niin kävi

arvoisa puhemies

nyt ne ovat ja niihin ei voi kukaan puuttua niitä ei saa syytteeseen ne ovat luxemburgilaisia yhtiöitä

on aivan selvä että myös oppositio tukee hallitusta siinä että ihmishenkiä pelastetaan että tilanne rauhoittuu että väkivalta tuomitaan

eu on harvainvalta joka jatkuvasti hamuaa lisää valtaa epäonnistumisensa varjolla

hallitus ei esitä ohjelmassaan riittäviä toimia suomen kilpailukyvyn parantamiseksi ja talouskasvun vauhdittamiseksi minkä vuoksi se ei nauti eduskunnan luottamusta

mitkä ovat venäjän pyrkimykset

tämä oli meillä ulkoasiainvaliokunnassa esillä

täällä pääministeri katainen sanoitte että lisää valtaa talouskomissaarille itsenäisempää asennetta suhteessa jäsenvaltioihin ja muuhun komissioon

minä pahaa pelkään että meillä on syksyllä lakkoja niillä sektoreilla joilla palkankorotukset jäävät nollaan

tämä on ihan hämmästyttävä näkymä mikä tästä aukeaa ja se aukeaa koko euroopan unionin alueella

puhuin puhelimessa grzegorz schetynan kanssa joka on puolan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja tuntee nämä asiat erittäin hyvin ja hän sanoi että tilanne ei ole enää kenenkään hallinnassa

sitten mitä tulee kriisin hoitoon niin tämän päivän helsingin sanomissa sampo terho ja oras tynkkynen yhdessä esittävät erinomaisen näkemyksen siitä miten tämä kriisi olisi pitänyt hoitaa ja miten tulevat kriisit joita tulee pitää hoitaa

mutta aina kun viitataan komissioon tai keskuspankkiin viitataan tahoihin joita kansa ei ole valinnut joita ei voi suistaa eikä ottaa näistä pois

tämähän merkitsee sitä että euromaat ja ei euromaat eriytyvät toisistaan ja siitä nyt ei sitten mitään hyvää seuraa

minä ymmärtäisin että tätä yhteisöveroa olisi laskettu osana kokonaisratkaisua se olisi ollut silloin aivan perusteltu asia

euro on rikkonut euroopan

euroopan tilanteen muutos vaatii suomessa taloudellisten vaikutusten arvioinnin lisäksi myös turvallisuuspolitiikan pikkutarkkaa uudelleentarkastelua

rahojen lisäksi menee yhteiskuntarauha

siellä voi äänestää ja jättää äänestämättä

on aivan erinomaisen tärkeätä että suomen hallitus antaa tuen venäjän yhdysvaltain eun kaikkien tahojen neuvotteluratkaisulle

te ajatte byrokratiavaltaa teknokraattivaltaa asiantuntijavaltaa lisää valtaa niille jotka tähän kuoppaan ovat koko euroopan vieneet

aivan kuten ed

autot palavat konkurssi uhkaa työttömyys pahenee

siksi että jos me sitoudumme näihin sopimuksiin niin me sitoudumme yhteiseen velkaan yhteiseen valtiovarainministeriöön yhteiseen brysseliin vaaleilla valitsemattomien ihmisten valtaan

osana tätä kokonaisuutta meidän on käytävä läpi puolustuspolitiikan vaihtoehdot

toivoisin että eurooppalaiset vasemmistopuolueet sekä sosialistit että kommunistit kertoisivat omille veljespuolueilleen eussa mutta euroalueen ulkopuolella esimerkiksi britanniassa tanskassa ja ruotsissa millaisella solidaarisuudella te olette vapaaehtoisesti valmiita tulemaan pelastamaan saksalaisten ja ranskalaisten pankkiirien keinottelua

saarinen totesi meillähän on jo pitkään kymmenillä miljoonilla euroilla noussut tämä absoluuttinen summa ja nyt kun bkt supistuu niin tavoite lähenee

sitten vakuuksista

tämän vuoksi eduskunnan tulee saada mahdollisimman pian ja hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja selvitys eri vaihtoehdoista kansainvälisen verkostoitumisen ja yhteistyön lisäämisestä

suomella on tuottojenvaihtosopimus

viimeksi kun irlannissa äänestettiin perustuslaista kun toisen kerran äänestettiin niin sanottiin growth and jobs kasvua ja työpaikkoja

toivon että tässä asiassa myös opposition tuki verenvuodatuksen lopettamiseksi ja ratkaisun saamiseksi kelpaa hallitukselle eli kelpaako

on tämä kanssa nyt sitten eräänlaista paradoksia

mutta uskottavuus syntyy kun haircutit ovat riittävän isoja

vihreille ei kelpaa ydinvoima ei kelpaa vesivoima tuulimyllyt kelpaavat mutta ne maksavat paljon eivätkä tuota paljon mitään

tämä on aivan selvä asia

kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö ovat välttämättömiä sillä sotilaallinen liittoutumattomuus ei tässä keskinäisriippuvuuksien maailmassa ole enää käytännössä täysin mahdollista

arvoisa rouva puhemies

mutta kyllä näissä asioissa täytyy myös pystyä katsomaan sen vaikuttavuuteen

suomi ajaa kokonaisvaltaista ratkaisua tähän

meillä on kehitysapukohteita ympäri maailmaa lukuisia joihin on kymmeniä vuosia kannettu rahaa ja mikä on vaikuttavuus

tämän hallituksen aikana on poltettu enemmän koksia kattilassa kuin esimerkiksi siihen aikaan kun tämä erinomainen edustaja pekkarinen oli ministerinä

kuten tiedetään tässä tosiasiassa pelastetaan pankkeja ja keskieurooppalaisia ja eteläeurooppalaisia pankkeja jotka olivat rikastumassa kymmenen vuotta riskilainoillaan

no kuka on valinnut barroson eu komission puheenjohtajaksi missä siitä on päässyt äänestämään ja kuinka näistä mainituista herroista pääsee eroon

sitten vielä

hallitusten välistä siellä pitää olla se painopiste ja valta

ruotsin kommunistinen puolue tanskan kommunistinen puolue britannian työväenpuolue ei kukaan tule rahoittamaan tällaista moraalittomuutta

kyllä tämäkin täytyy uskaltaa sanoa

tällaisille me ja te olemme antamassa vallan

miten te tästä selviätte ja selitätte tämän että ei ydinvoimaa ei vesivoimaa vähän tuulimyllyä ja sitten te olette polttaneet hiiltä